hallituksen on nyt ehdottomasti otettava ykkösasiaksi se että saamme viennin takaisin nousuun koska siitä on vahvoina vuosina tullut melkein puolet meidän kansantuotteestamme

arvoisa puhemies

työurien pidentäminen ja eläkeiän alarajan nosto on tarpeellinen toimenpide mutta kuten täällä on tullut monta kertaa todettua niin siihen sisältyy myös ongelmia

yksi niistä on se että silloin kun yritys on siinä tilanteessa että yt neuvotteluja tehdään niin aika usein ne kuuttakymppiä lähenevät henkilöt ovat niitä jotka joka tapauksessa kuitenkin ensimmäisenä joutuvat ulos

olen tyytyväinen siihen että hallitus on kiinnittänytkin siihen huomiota ja on muun muassa osatyökykyisten työllistämiseen liittyvä toimenpideohjelma joka käynnistetään sekä osatyökykyisten työllistymisen helpottamiseksi tehty toimenpide jossa osasairauspäivärahakauden enimmäiskestoa pidennetään

itse ajattelen niin että moni nuori äiti kokee aikamoista syyllisyyden tunnetta siitä jos hän jää kotiin hoitamaan lapsia kun ihmiset kysyvät häneltä miksi et ole tekemässä töitä vaan olet kotona ja sitten jos hän on siellä töissä niin häneltä kysytään miksi et ole kotona hoitamassa niitä pieniä lapsia

kun itse ensimmäistä kertaa muutama vuosi sitten pohdin asiaa mietin pitäisikö tätä asiaa katsoa perinteisestä konservatiivisesta näkökulmasta jossa avioliitto solmitaan vain kahden eri sukupuolta olevan henkilön kesken vai onko kyse jostakin muusta

tilanne on todella hankala monta kertaa

päädyin siihen että kyse on muusta kyse on ihmisarvosta

arvoisa puhemies

pidän tärkeänä sitä että hallitus on nyt tehnyt tämän uudistuksen mutta myöskin sitä että näitä uudistuksia katsotaan kokonaisuutena ja myöskin mitä muuta tarvitsee tehdä tässä yhteydessä

täällä on nostettu esiin perustuslailliset kysymykset mutta esimerkkinä voi todeta että ne maat missä tasa arvoinen avioliittolaki ei ole sallittu ovat entisen neuvostoliiton alueella olevia maita kuten puola ukraina ja valko venäjä

edustaja sarkomaa ja moni muukin täällä nosti esiin nämä vanhempainkustannusten jakamiset

merkittävin uudistus koskee säteilyturvakeskuksen mahdollisuutta käyttää laitetarkastukseen yksityisiä palveluntarjoajia paineastioiden tarkastuksen ohella myös ydinlaitosten rakenteiden ja mekaanisten laitteiden tarkastuksessa

se on tärkeää mutta sen lisäksi kysyisin peruspalveluministeriltä

arvoisa puhemies

edustaja mäkinen totesi puheessaan että nokian kansallinen menestystarina on historiansa vakavimman paikan edessä ja että samalla päättyy nyt yksi aikakausi

mielestäni eivät

vaativan viranomaistehtävän luovuttaminen ulkopuoliselle taholle on aina monimutkainen prosessi jossa turvallisuusvaatimusten ja valvonnan täytyy parantua tai pysyä yhtä hyvänä kuin aikaisemmin

se on se arvomaailma johon itse haluan suomen kuuluvan myös tasa arvoisen avioliittolain piirissä

perustuslakivaliokunta on katsonut lausunnossaan että perustuslain mukaan tarkastuslaitosten tehtäviin ei sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä sillä laitosten antamat tarkastuslausunnot eivät vaikuta säteilyturvakeskuksen toimivaltaan

asian positiivinen puoli on se että irtisanomisten myötä vapautuu nyt paljon osaavaa työvoimaa jota voidaan hyödyntää eri puolilla suomea etenkin kansainvälistä kasvua hakevien pk yritysten menestysten rakentamisessa

tässä on huomionarvoista se että perustuslakivaliokunta näkee kuitenkin puutteita lain sisällössä koskien yksityisten tarkastuslaitosten valvontaa

vanhuspalvelulaista on puhuttu jo monta vuotta

valtio sekä työ ja elinkeinoministeriö alueilla voisivat ottaa aktiivisen roolin jotta osaajat ja oikeat yritykset löytäisivät toisensa

hoitolaitosten monin paikoin riittämättömät hoitajamäärät sekä etenkin yksinäisten vanhusten jääminen omassa kodissaan jopa heitteille ja ilman riittävää vanhuudenturvaa ovat selvä merkki siitä että oikea aika lain voimaantulolle on juuri nyt

arvoisa puhemies

miten löytää solidaarisuutta suurten ja rikkaiden maiden tukemiseen euroopassa miten löytää halukkuutta täällä suomessa siihen että rikkaammat kunnat löytäisivät motivaation sekä parhaat mahdolliset tavat joiden avulla lähteä tukemaan köyhempien kuntien selviytymistä

rakenteiden ja mekaniikan testauttaminen yksityisillä toimijoilla alkaa olla euroopassa vakiintunut käytäntö joten lain ajanmukaistaminen on paikallaan mutta se täytyy tehdä niin että laitosten turvallisuuteen liittyvien komponenttien testauksen laatu ei kärsi

kun meillä on jo ilman vanhuspalvelulakiakin useita kymmeniä konkurssikypsiä kuntia herää kysymys kuinka hyvin ja tasapuolisesti laki saadaan toteutumaan koko maassa

kuten olemme monesta eri suusta tänään saaneet kuulla kuntarakenteemme ei ole kestävällä pohjalla ja uudistuksia tarvitaan jotta selviämme heikkenevän huoltosuhteen aallosta

laki on kaikin puolin tervetullut parannus vanhustenhoitoon mutta jollain tavalla tässä keskustelussa ja tässä lakiesityksessäkin minua häiritsee se että vanhuus nähdään eräänlaisena rasituksena yhteiskunnalle

tosiasiassahan moni ikäihminen voisi viettää mielekästä elämää hyödyttämällä sekä lähipiiriään että yhteiskuntaa laajemminkin jos hänellä vain olisi mahdollisuus pitää huoli kunnostaan ja terveydestään mahdollisimman pitkään

kysyisin ulkoministeriltä mutta myöskin ulkomaankauppaministeriltä miten nämä paikkakunnat tullaan valitsemaan ja otetaanko esimerkiksi pohjoismainen yhteistyö myöskin tässä kaupallisessa mielessä huomioon

kuten edustaja wallinheimo täällä aikaisemmin totesi ulkopoliittinen instituutti on arvioinut että suomi on hyötynyt yhteisestä valuutasta ja että euro on laajentanut suomalaisten yritysten riskinottokykyä

lakitekstiä lukiessa tuleekin hieman se käsitys että ennalta ehkäiseville toimille omatoimisuudelle ja siitä palkitsemiselle ei ole ehkä annettu riittävää painoarvoa

en näe esimerkiksi mitään etua sillä että pieni kauniainen haluttaisiin liittää maan toisiksi suurimpaan kaupunkiin espooseen tai suur helsinkiin

meille on ollut kaiken kaikkiaan hyötyä olla mukana euroalueella mutta yhteinen valuutta tarkoittaa myös sitä että meidän täytyy olla mukana ei pelkästään myötä vaan myöskin vastoinkäymisissä euromaiden kanssa

itse ainakin ajattelen niin että jokaisella meistä on oikeus viettää myös vanhana mahdollisimman pitkään juuri omannäköistämme elämää ilman että joku viranomainen päättää miten ja missä pitää elää elämänsä viimeiset vuodet

ministeri toivakka totesitte äsken että meidän täytyy harkita myöskin uudenlaisia yhteistyömuotoja ja nimenomaan tätä pohjoismaista yhteistyötä myöskin tällä akselilla peräänkuuluttaisin

emme me voi poimia vain rusinoita pullasta

selvitys tulee tehdä silmät ja korvat auki niin että kuntaliitosta ei tarjota ratkaisuksi kaikkiin ongelmiin etenkään jos paikallispäättäjät ja asukkaat eivät niitä halua

useinhan on niin että omaiset haluavat isoäidin tai isoisän hoitokotiin koska ovat huolissaan rakkaan läheisen selviytymisestä mutta ikävä kyllä on niitäkin joilla taustalla ovat pelkästään itsekkäät esimerkiksi omaan asunnontarpeeseen liittyvät syyt

arvoisa puhemies

kuntia on vahvistettava palvelujen turvaamiseksi ja vaikka painiminen kestävyysvajeen kanssa on jo alkanut olemme silti asiassa liikkeellä suhteellisen aikaisin

itse lain sisällöstä haluan tuoda esiin kaksi asiaa

laissa todetaan että tietyillä viranomaisilla ja muilla tahoilla olisi lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan iäkkään henkilön palvelutarpeesta kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle

toisen elämään puuttuminen ei saa olla mielivaltaista vaan palvelutarpeesta ilmoittamisen tulee olla selkeästi perusteltu ettemme sentään mene orwellilaiseen yhteiskuntaan jossa pakotamme ihmisen tekemään jotakin jota hän ei itse halua tai koe tarvitsevansa

pakolla ohjaaminen ei koskaan paranna palvelun laatua

arvoisa puhemies

kunnille pitäisi tarjota kepin sijasta porkkanaa sekä kannustaa niitä uudenlaisiin vanhuksen omatoimisuutta tukeviin ratkaisuihin

arvoisa puhemies

ne eivät nykyisellään vastaa kansan oikeustajua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ely keskus toimii valtion asettamien tavoitteiden vastaisesti koska se valittaa todella usein ja sen valitus on kaatanut jo monta asuntokaavaa

omassa kotikaupungissani espoossa ollaan lisäksi kiinnitetty huomiota siihen että liikennepolitiikalla vaikutetaan samoin kuin elinkeinopolitiikalla paljon myöskin tähän asuntorakentamiseen

siihen liittyen kysyisinkin ministeri kiurulta

tästä syystä tuntuu selvältä että rangaistusten minimitasoa on syytä selkeästi nostaa jotta tuomioille voitaisiin taata riittävä ankaruus

ministeri henriksson on sanonut vastustavansa kansalaisaloitetta sillä perusteella että rattijuopumuksiin voidaan puuttua tehokkaammin alkolukkojen ja tehokkaamman liikenteenvalvonnan kautta ja että korkeammat rangaistukset eivät sinällään ennalta ehkäise rattijuopumusta

emme siis keskustele ainoastaan tietyn rikoksen seuraamuksista tai ennaltaehkäisystä vaan laajemmin koko oikeusjärjestelmämme uskottavuudesta ja siitä miten oikeudenmukaisiksi uhrin ympäröivä maailma nämä rangaistukset kokee

arvoisa puhemies

norjan turvallisuuspoliisi pst pyrkii tällä hetkellä selvittämään liittyykö tapaukseen vieraan vallan laitonta tiedustelutoimintaa

totean samaa kuin viime kesäkuussa lähetekeskustelun yhteydessä

käytetyt valetukiasemat ovat teknisesti edistyneitä mikä viittaa siihen että toiminnan takana olisi nimenomaan valtiollinen tiedustelupalvelu

arvoisa puhemies

suomen kyberturvallisuusstrategiassa todetaan että suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja järjestelmien toiminnasta ja näin ollen erittäin haavoittuvainen

tietoturva asiantuntijoiden mukaan vakoilu tällaisella alueella voisi olla vieraalle vallalle erityisen hyödyllistä sillä näin voidaan mahdollisesti urkkia liikesalaisuuksia ja vastaavia tietoja

arvoisa puolustusministeri haglund miten voimme suojella suomalaisia yrityksiä vastaavilta tiedustelutoiminnoilta

arvoisa puhemies

on ollut hiukan ongelmallista se että kaikilla eu mailla ei ole aivan yhtenäinen politiikka ja ajattelutapa ja se on tietysti luonnollista sitä kautta että kauppasuhteet ja riippuvuus venäjän kaupasta hiukan vaihtelevat sen mukaan mistä maasta puhutaan

kuinka yhtenäinen euroopan unioni on nyt jatkossa näiden pakotteiden osalta ja tarkoittaako tämä nyt sitä että hajontaa tulee yhä enemmän sen suhteen mihin suuntaan tulee mennä

kuten edellä muun muassa edustajat eestilä ja sarkomaa totesivat on hyvä asia että hallitus päätti antaa selvät askelmerkit kuntauudistuksesta

budjettiesityksessä on erilaisia toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi kuten se että tuotekehityksen palkkakustannuksia pystytään jatkossa vähentämään verotuksessa paremmin

tuntuu siltä kuten täällä monta kertaa on kuultu että asiaan liittyy niin paljon huhupuheita ja väärintulkintoja että on enemmän kuin paikallaan tehdä eräänlainen välitilinpäätös siitä millaisia vastauksia kunnilta on saatu ja miten tässä edetään

tosiasia on se että meidän täytyy katsoa myös mitä naapurimaissa tapahtuu ja että viron yritysverokanta on selvästi suomea alhaisempi eivätkä siellä yritykset maksa veroa lainkaan yritykseen jätettävistä voitoista

millä mielellä katsotte tätä mitä naapurimaissamme tapahtuu ja onko mahdollista että meillä suomessa päätetään kokeilla samaa kuin virossa siis että yritykseen jätettyjä voittovaroja ei veroteta lainkaan

tämä oli nimenomaan alueen kuntien toive ja esitys

arvoisa puhemies